edustaja halla aho ymmärtääkseni moitti siitä että kerroin että pääministerillä on yritysjohtajiin verrattuna aivan en nyt viitsi sanoa naurettavan pieni mutta kuitenkin hyvin selvästi pienempi palkka ja ymmärsin että edustaja halla aho oli sitä mieltä että tämä suhde on suunnilleen oikein koska yritysjohtajilla on tulosvastuu

siinä kysytään tosiaan näin että jos joku ehdokas onnistuu pienistä puroista keräämään valtavan potin ja käy sillä kampanjaa niin pitäisikö tämä estää että lukuisat pienet summat tulevat yhdessä liian suuriksi

kyse on siis tilanteesta jossa suomessa oleva ulkomaalainen turvautuu toistuvasti toimeentulotukeen ja jonka perusteella hänen oikeutensa oleskella suomessa periaatteessa päättyy

nyt viime viikkoina sitten on syyriaankin reagoitu kun ei kukaan enää voi ummistaa silmiään siltä sortovallalta ja diktatuurilta ja ihmisten tappamiselta mitä siellä tapahtuu

jos edustaja yrttiaho todellakin kuvittelee että rauha olisi saavutettavissa näin yksinkertaisesti että israelilta vain vaaditaan ja palestiinalainen osapuoli kaikkinensa olisi ollut jo vuosia sitten valmis hyväksymään israelin valtion olemassaolon jatkumisen ja rauhanomaisen rinnakkainelon israelin valtion kanssa niin edustaja yrttiaho on kyllä näissä käsityksissään täysin metsässä

arvoisa herra puhemies

tämä työryhmä esittää näin

toimeentulotukilakiin sisällytettäisiin säännös jonka mukaan toimeentulotukea myöntävällä viranomaisella olisi niin harkitessaan oikeus yksittäistapauksessa ilmoittaa oleskelulupaviranomaiselle oma aloitteisesti toimeentulotuen toistuvasta myöntämisestä

on myös paljon muita asioita ja keinoja joista keinoista voidaan olla eri mieltä mutta on hyvä että laaja yhteisymmärrys vallitsee siitä että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on todella tähdellistä ja jos siinä onnistutaan pystytään estämään huomattavien vahinkojen syntyminen ja saamaan valtiolle paljon rikoshyötyä takaisin

kaikki nämä vuosikymmenet suomalainen äärivasemmisto on visusti vaiennut kaikista arabimaissa tapahtuvista teoista mutta israelin kimpussa ollaan aina ja joka tilanteessa kun siihen vain on mahdollisuus

sen estämisessä tietysti legitiimi perustelu olisi se että ei haluta antaa tällaista etulyöntiasemaa jollekin ehdokkaalle suhteessa pienemmillä budjeteilla kampanjoiviin ehdokkaisiin

no siitäkin voi olla montaa mieltä mutta kyllä hyvin on näillä erorahoilla ja laskuvarjosopimuksilla huolehdittu siitä että jos nyt joku joutuu lähtemään niin ainakin saa sellaiset kompensaatiot siitä lähdettyään ettei pääministeri voi niistä koskaan untakaan nähdä

jälkikäteen arvostellen voidaan totta kai sanoa että velkakriisin taltuttamisessa kaikki ei varmasti ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla mutta kuten sanottu nyt näyttää siltä että pahin on pystytty kuitenkin välttämään

voi olla että pienillä paikkakunnilla poliisi voi jokaisen ulkomaalaisen kohdalla soittaa sosiaalivirastoon ja kysyä että ei kai tämä ole teidän asiakkaana ollut nyt puoli vuotta tai vuoden mutta esimerkiksi helsingissä espoossa vantaalla ja luulen että vähän muissakin kaupungeissa kuvittelisin että myös kotkassa ei poliisilla ole mitään edellytyksiä tuhansista ja taas tuhansista ihmisistä jokaisesta soittaa sosiaalivirastoon ja kysyä että onko tämä henkilö teidän asiakkaana

arvoisa herra puhemies

varsinkin eurovaalikeskustelussa olen yllätyksekseni huomannut että sanoisiko vasemmistoliiton lisäksi esimerkiksi vihreiden ja sdpn edustajien piiristä ja tänäänkin täällä edustaja rajamäki annetaan ymmärtää että kun kreikassa on tosi kurja tilanne niin harjoitettu politiikka on ollut väärää ja olisi pitänyt mieluummin tukea maassa elvyttämistä

omalta osaltani haluan lopuksi vain todeta sen että minunkin mielestäni kahden valtion ja kahden kansakunnan malli on ainoa kestävä malli jolla rauha tuolle alueelle voidaan rakentaa

mainittu ohjelma on nyt ollut neljä päivää nähtävissä ylen areenassa joten toivon että ministeri kiireisestä aikataulustaan huolimatta löytäisi aikaa katsoa tämän hänen omaa toimialaansa käsittelevän ohjelman

siinähän haluaa mutta nykyinen lainsäädäntö merkitsee sitä että sosiaaliviranomainen ei voi kertoa oleskelulupaviranomaiselle ulkomaalaisista jotka turvautuvat toistuvasti toimeentulotukeen ja joiden oleskelulupa toimeentulotukiasiakkuuden perusteella suomessa tulisi peruuttaa

tässä mainitussa ohjelmassa kävi muun ohella ilmi että suomi on euroopan käytännössä koko maailman anteliain maa mitä tulee maahanmuuttajien perheiden yhdistämistilanteisiin

eli kyllä jos yritysjohtajia ja pääministereitä ruvetaan vertaamaan niin palkan lisäksi on eräitä muitakin näkökohtia jotka vahvistavat sitä että kyllä pääministerin palkka näihin kompensaatioihin verrattuna on hyvin pieni

herra puhemies

on tietysti mukava huomata että tällä lainmuutoksella on näin laaja kannatus ja näkyy olevan myös erittäin vahva usko siihen että tämä kansalaisaloitteen salliminen tai luominen on sellainen asia jolla nimenomaan suomalaista demokratiaa vahvistetaan ja kansalaisten luottamusta ja uskoa poliittiseen järjestelmäämme vielä vahvistetaan

imf ei ollut valmis

olisiko suomalaisten veronmaksajien pitänyt antaa enemmän tukea kreikalle

so what

sosiaalivirkailijalla ei ole mitään perustetta tällä perusteella olla myöntämättä toimeentulotukea eikä hänellä ole oikeutta ilmoittaa oleskelulupaviranomaiselle että tämä perhe on nyt täällä ollut puoli vuotta toimeentulotuella

onko järkevää ja tarkoituksenmukaista maksaa suomalaisten rahoilla kaikkien maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten muutto suomeen ja aikooko hallitus korjata tämän nykyisen tilanteen

helsinkiläiset veronmaksajat ja valtio valtionosuuksien kautta maksavat suomessa elämisestä toimeentulotukea jatkuvasti ulkomaalaisille joilla ei olisi oikeutta olla suomessa koska he elävät veronmaksajien piikkiin

sinänsä sitä ei voi kiistää että kansalaisaloite on toki hyvä tapa tuoda jokin tärkeä asia eduskunnan käsittelyyn ja julkiseen keskusteluun

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

minä nyt toivon että ministeri tai vaikka ministeriön kansliapäällikkö jos hän kuulee tämän vaikka puheenjohtaja braxilta siinä kansliapäällikkökokouksessa panisi tähän asiaan vauhtia

sitä ei voi kiistää että kansalaisaloite on loistava tapa mobilisoida kansalaistoimintaa jonkun asian puolesta ja se kansalaisaktiivisuus on tietysti aina myönteistä

perustuslakivaliokunnan mietinnössä sanotaan että perustuslain täydellisyysperiaatteen toteuttamisen kannalta valiokunta pitää edelleen tärkeänä myös sitä että suomen jäsenyys euroopan unionissa nimenomaisesti mainitaan perustuslain tekstissä

vain viisi päivää sen jälkeen kun satamissa tehtiin työehtosopimus ja ahtaajat sitoutuivat työrauhaan siis sitoutuivat työrauhaan he menivätkin päivän lakkoon joka työrauhavelvoitteen vastaisena on tietysti laiton

ensimmäinen on se miten niitä turvapaikanhakijoita jotka ovat jo nyt euroopassa unkarissa kreikassa ja muualla eri maihin mahdollisesti otetaan ja he saavat asianmukaisen käsittelyn

mutta kun täällä myös uskotaan että tämä vahvistaa ja lujittaa uskoa suomalaiseen demokratiaan niin en ole siitä lainkaan varma

onko taas niin että joku ihmisoikeusfundamentalismi merkitsee sitä että tällaisten ulkomaalaisten asiakkuudesta joka voisi johtaa heidän oleskelulupansa peruuttamiseen nimenomaan ei saa kertoa oleskelulupaviranomaisille koska siitä voisi olla juuri se seuraus että he menettäisivät luvan oleskella suomessa

herra puhemies

tästä asiasta ja tämän asian tärkeydestä voi olla montaa mieltä

jos täällä puheena olleista asioista esimerkiksi työeläkkeiden taitetun indeksin poistamisesta ja korvaamisesta puoliväli indeksillä tai vaikkapa maan muuttamisesta kaksikieliseksi anteeksi yksikieliseksi nyt on niin hirveä flunssa että menee sanat sekaisin nimiä kerätään ja nämä aloitteet saavat paljon tukea ja ne tulevat tänne eduskuntaan en ole lainkaan vakuuttunut siitä että ne kuitenkaan johtavat aloitteiden tekijöiden toivomaan lopputulokseen

en ole täysin vakuuttunut siitä että on tärkeätä että tämä mainitaan mutta siitä olen täysin vakuuttunut että tällä maininnalla ei ole oikeutta luovaa ja oikeustilaa muuttavaa merkitystä ja tämä perussuomalaisten antama väärä käsitys pitää tässä yhteydessä tältäkin osin pyrkiä oikaisemaan

mutta paljon isompi ja tärkeämpi asia on se miten ennalta ehkäistään sellaisen tilanteen syntyminen joka nyt on käsillä jossa ihmiset maksavat hurjia summia hengenvaarallisista matkoista ihmissalakuljettajat hyötyvät rahastavat epäinhimillisiä kohtaloita

tästä päätellen hän ei saa työmarkkinatukea mutta kun hän ei saa työmarkkinatukea niin se poisjäänyt työmarkkinatuki on korvaantunut toimeentulotuella

myös lain noudattaminen ja laillisuus yhteiskunnassa on todella tärkeä asia

hän kertoo tässä jutussa että tatu ilmoittautuu välillä myös työnhakijaksi työvoimatoimistoon mutta kieltäytyy sitten kaikista töistä

tällä hetkellä laittomista lakoista tuomittavat lakkosakot ovat lähinnä huono vitsi eli ne ovat maksimissaankin niin pienet että ne eivät millään tavoin ennaltaehkäise tai sanktioi laittomia lakkoja

tästä kysymyksestä pitääkö erikseen todistajat kuulla vielä hovioikeudessa keskusteltiin paljon viime vaalikauden lopulla ja kunnia sille jolle kunnia kuuluu eli keskustelua täällä viritti ennen kaikkea kansanedustaja jacob söderman

tämä ratkaisu mihin ymmärsin pääministerin viittaavan ja mihin presidentti viittasi eilen on se että euroopan unioni käyttää yhteisiä voimavarojaan rahaa ja muita yhteisiä voimavaroja siihen että lähialueiden lähelle perustetaan sellaisia vastaanottoleirejä joiden olot ovat mahdollisimman inhimilliset ja joiden kautta siellä voidaan hakea turvapaikkaa ja tulla laillisia reittejä

voi olla että tämä menisi muodollisesti myös väärinkäytöksen piiriin mutta tosiasiallinen tilanne tänä päivänä ainakin helsingissä on se että tatu ja hänen tapaisensa ihmiset jotka eivät halua opiskella eivät halua tehdä töitä saavat näköjään noin tonnin kuussa veronmaksajien rahaa

ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

taustalla oli tamperelaisen käytännön syyttäjän meille lähettämä kirje jossa hän piti turhauttavana ja veronmaksajien resurssien tuhlaamisena sitä että vielä hovissa erikseen nämä todistajat uudelleen kuullaan

kysyn hallitukselta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä on sellainen yleinen lähtökohta josta ei varmasti olla eri mieltä

ajattelin rauhallisesti vastata että on virheellinen tämä vasemmistopoliitikkojen pyrkimys rinnastaa ay liikkeen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus ja sitä kautta tapahtuva kaikkien meidän veronmaksajien osallistuminen vasemmistopoliitikkojen tukemiseen ja yritysten järjestöilleen maksamat jäsenmaksut ja niiden vähennyskelpoisuuteen tämä pyrkimys rinnastaa on vähennyskelpoisuus

ovatko nykyiset lakkosakot mielestänne riittäviä ennalta ehkäisemään tai edes sanktioimaan laittomuuksia näissä lakkoasioissa

toinen realiteetti ja yleinen lähtökohta on se että resurssit voimavarat oli kyse sitten poliisista tuomioistuinlaitoksesta tai mistä vain ovat aina rajallisia

silloin seurauksena voi olla se että luottamus ja usko suomalaiseen demokratiaan ei ole suinkaan vahvistunut vaan nämä puuhamiehet ja naiset kokevat päinvastoin että suomalainen demokratia on nimenomaan osoittanut toimimattomuutensa

kysyn pääministeri sipilältä

tämä on juuri tällaista prosessien pitkittämistä ja tuhlaamista mihin kiinnitin huomiota

itse olen huolissani sellaisesta kehityksestä enkä puhu nyt pelkästään suomesta vaan puhun myös euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta ja oikeuskanslerinvirastosta ja koko tästä oikeusmaailmasta ja oma huoleni on se että samalla kun huolehditaan siitä ja kultavaaalla punnitaan ja oikein vimpan päälle tulkitaan että esimerkiksi tässä tapauksessa jonkun yksittäisen ihmisen ihmisoikeudet toteutuvat kirkkaasti ja epäilyksettä ja varmasti ja aivan varmasti ja täysin varmasti niin se voi tarkoittaa sellaista voimavarojen sitomista johonkin yksittäiseen prosessiin tai joihinkin yksittäisiin tapauksiin tai tietynlaisiin tapauksiin että tosiasiassa niiden voimavarojen ollessa muualta pois tai kun tosiasiassa ne pitkälle ovat jostain muualta pois se heikentää ehkä satojentuhansien en tiedä kuinka monen ihmisen oikeusturvaa vastaavasti

nyt on erilaisia ajatuksia ja ilmeisesti tässä oikeusministeriön oikeusturvaselvityksessä varmasti esillä siitä olisiko järkevää tallentaa nämä todistukset alioikeudessa ja katsoa ne sitten hovioikeudessa nauhalta tai mistä digiboksista niitä nykyään katsotaankaan vai olisiko niin että hovioikeudessa pääsääntöisesti ei näyttökysymyksiä enää erikseen harkittaisi

herra puhemies

nimittäin muistan lehdistä lukeneeni että aikanaan elinkeinoelämän etujärjestö olikohan se siihen aikaan jo tt keräsi erikseen rahaa sellaiseen toiseen kassaan yrityksiltä josta kassasta rahoitettiin eduskuntavaalikampanjoita ja myöhemmin viranomaiset nimenomaan totesivat että tähän kassaan ja tähän tarkoitukseen annetut ylimääräiset jäsenmaksut eivät olleet yritykselle verovähennyskelpoisia koska ne menivät poliittisen työn tukemiseen joka ei ole vähennyskelpoinen meno

oikea ratkaisu hallituksen esityksen tarkoittamaan ongelmaan on se että kerjääminen kielletään kokonaan elinkeinona julkisilla paikoilla tapahtuvana

edustaja mustajärvelle vastaan että mainitsemanne porvarit jotka ovat listalla ja mainitsemanne sosialistit ja muut jotka ovat listalla ovat varmasti ihan kunniallisia ihmisiä

arvoisa herra puhemies

mutta kaiken kaikkiaan herra puhemies kysymys on siitä miten paljon me haluamme erilaisilla säädöksillä ja käytännön päätöksillä ylen määrin rasittaa meidän oikeuslaitosta jolloin jutut viipyvät

halusin vaan kertoa että näkemättäkin tuota listaa olen vakuuttunut että hyvin suuri joukko siitä on niitä ihmisiä jotka kansainvälisissä kysymyksissä vuosikymmenten varrella ovat aina olleet väärällä puolella tukeneet kommunistista diktatuuria ja kaikkea muuta ja väärällä puolella ovat nyt tässäkin asiassa

jos ajatellaan yritysten hintakilpailukykyä niin totta kai palkkakustannukset vähän yrityksestä ja toimialasta riippuen ovat keskeisiä

ensinnäkin suomessa on tehty vuosikymmeniä yhdessä työtä sen puolesta että suomi olisi sellainen hyvinvointiyhteiskunta jossa kenenkään ei tarvitse kerjätä henkensä pitimiksi ja tässä on onnistuttu

kuitenkin viime hallituksen oikeusministeri tuija brax teki ministerikautensa hölmöimmän ja kalleimman päätöksen eli päätti että juttu käydään suomessa

aktiivi niin todellakin kysyn kun syyriassa joka päivä joka kuukausi ja joka vuosi oli armoton diktatuuri sortohallitus ei ihmisoikeuksia kenellekään miten te siellä arabikansojen ystävyysseurassa esimerkiksi viime vuosikymmenellä tai edellisellä toimitte näiden arabimaiden ihmisten ihmisoi keuksien puolesta

ja jos me pystymme työmarkkinoilla pääsemään selvästi kilpailijamaitamme maltillisempiin palkkaratkaisuihin niin se tukee meidän kilpailukykyä ja siten se tukee meidän vientiä kasvua työllisyyttä ja toimeentuloa

jonkunnäköistä tasapainoa tässä pitäisi miettiä

arvoisa herra puhemies

jos me tuolla keskenämme viisastelemme ja oikein vimpan päälle kaiken kaiken varmistamme ja edestakaisin prosesseja viemme ja todistajia haemme afrikasta tai menemme afrikkaan ja otamme bazarambat ja vastaavat suomeen käsiteltäviksi niin ehkä siinä yksittäistapauksessa kyllä oikeusturva ja ihmisoikeudet toteutuvat mutta ne miljoonat jotka siihen on käytetty ovat jostain pois mikä on voinut vahingoittaa erittäin monen ihmisen oikeusturvan ja ihmisoikeuksien toteutumista

se on tullut maksamaan suomalaisille veronmaksajille jo useamman miljoonaa euroa puhumattakaan siitä että oikeuslaitoksen resursseja on tähän tapaukseen sitoutunut

minäkin kuulun niihin jotka ovat tyytyväisiä siitä että kaikki eduskuntaryhmät pystyivät sopimaan yhteisestä ratkaisusta joka vaikuttaa järkevältä ja perustellulta

edustaja myllykoski toi esiin ansiopäivärahan hyviä puolia

suomesta on onnistuttu tekemään sellainen hyvinvointiyhteiskunta että kenenkään ei täällä tarvitse kerjätä jotta pysyisi elossa

on selvää että tuollaiseen täydelliseen millimetrioikeudenmukaisuuteen ei ole päästy ja täällä on esimerkiksi tuotu tämä yrittäjien tilanne esiin

minun mielestäni on erinomainen asia että jos kunnilla on sellaiset taloudelliset edellytykset että ne katsovat voivansa entiseen tapaan järjestää nämä varhaiskasvatusasiat niin siitä vaan

arvoisa herra puhemies

kun tähän tilanteeseen on päästy on mielestäni täysin perusteetonta että me sanomme muualle että tulkaa te muualta tänne suomeen kerjäämään vaikka suomessa on onnistuttu rakentamaan sellainen sosiaaliturva ja sellainen hyvinvointiyhteiskunta että täällä ei tarvitse kerjätä

sen jälkeen ja viimeistään sitten näiden erittäin traagisten kouluampumistapausten jälkeen on eduskunnan piiristä useita kertoja kiirehditty tätä törkeimpien rikosten valmistelun kriminalisointia

nyt esillä olevissa verosopimuksissa on viime kädessä kyse siitä että pyritään torjumaan harmaata taloutta ja talousrikollisuutta

arvoisa herra puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

mutta kun täällä joka käänteessä korostetaan että tämä on lapsen oikeus niin minua vähän häiritsee tämmöinen ilmaisu myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa koska ettehän te mitään stasia ole lähettämässä sinne kotiin missä vanhemmat haluavat itse hoitaa lapsensa

sitä äskettäin tutkittiin kysymällä niiltä jotka jakavat sosiaaliturvaa että luuletteko että siitä mitä te jaatte menee paljon vääriin taskuihin